hyvinvoivat lapset ja nuoret ovat ikääntyvän suomen paras vanhuudenturva

on kuitenkin muistettava että koulun kasvatustehtävästä huolimatta yhteiskunta voi ainoastaan luoda puitteet lasten hyvinvoinnille

hyvinvoinnin turvaamiseen tarvitaan perheiden omaa tahtoa

tämän puheenvuoron voisi tietysti käyttää oikeusministeriön sisäasiainministeriön tai sosiaali ja terveysministeriön pääluokan kohdalla mutta käytän sen nyt tässä sisäasiainministeriön pääluokassa

näiden äsken mainitsemieni ministeriöitten oikeusministeriön sisäasiainministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön välille pitää saada vahva poikkihallinnollinen yhteistyö

silloin eivät mene sektorit päällekkäin eikä sektoreille myöskään jää katvealueita

toinen asia mikä on noussut lakivaliokunnassa monesti esille on se että näiden ministeriöitten välillä tietokoneohjelmat eivät keskustele keskenään

minun mielestäni kun puhutaan että suomi on tietoyhteiskunta näiden ohjelmien yhteensopivuus pitää saada ehdottomasti toimimaan

arvoisa herra puhemies

uskottavan puolustuksen lähtökohtana on yleinen asevelvollisuus

siihen perustuu suomalaisten puolustusvoimain toiminta

asevelvollisuusjärjestelmä on tuottanut ja tuottaa sellaisia tuloksia niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin että niitä kelpaa esitellä kenelle tahansa ja missä tahansa

jotta voimme tulevaisuudessa tukeutua yleiseen asevelvollisuuteen tulee varusmiespalvelusta suorittavien sosiaalisen ja taloudellisen aseman tukemiseen kiinnittää erityistä huomi ota

yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen on määritelty eli ministerien ja viranomaisten vastuut häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa on selkeytetty

puolustuskyvystä ei saa tinkiä uudelleenjärjestelyillä

reservin yliluutnanttina käsitykseni mukaan kertausharjoitukset ovat jatkossakin edelleen reservin koulutuksen kannalta tärkeitä

kertausharjoitusten avulla varmistetaan että reserviläisten osaaminen on ja pysyy korkealla sillä reserviläisillä on jatkossakin keskeinen asema suomen puolustuksen järjestelyissä sillä se on varmaa että reserviläiset kantavat lukumäärällisesti päävastuun sodan ajan joukkojen tehtävissä

tämän takia erityisesti reservin päällystön korkeatasoinen osaaminen on välttämätön edellytys paikallisten ja maakuntajoukkojen toiminnalle

se oli sen ajan hengen mukaan ihan hyvä ratkaisu mutta on selvästi ollut havaittavissa osallistujakato vapaaehtoisiin harjoituksiin sillä vähemmän innokkaat reserviläiset ovat huomanneet että harjoituksista voi jäädä pois ilman välittömiä seuraamuksia

samoin on ollut havaittavissa että eivät työnantajatkaan ole suostuvaisia työntekijöidensä toistuviin poissaoloihin ilman lain määräämää velvoitetta

tärkeänä keskeisenä tavoitteena tulee olla että reserviläisille luodaan jatko ja täydennyskoulutusjärjestelmä jolla voidaan antaa täydellinen pätevyys niihin tehtäviin joita reserviläiset joutuvat sodan ajan puolustusvoimissa hoitamaan

korostan vielä kerran sitä että varsinaisten kertausharjoitusten tulee olla reservin koulutuksen ytimenä

oikeastaan tuon ed

keskustelun nopeatahtinen osuus päättyi

arvoisa herra puhemies

jo usean vaalikauden ajan on eduskunnan eri toimielimissä kiinnitetty huomiota lakiesitysten puutteisiin

arvoisa herra puhemies

turvallisuus on noussut viime aikoina keskustelunaiheeksi myös suomessa

yksilöihin kohdistuva väkivalta on raaistunut väkivallantekoihin on tullut aiempaa enemmän suunnitelmallisuutta sekä ennalta arvaamattomia ja hallitsemattomia piirteitä

nopeat nettiyhteydet ja muu informaatiotulva mahdollistavat muun muassa lapsille ja nuorille rajattomat mahdollisuudet käsitellä ja omaksua tietoa jota eri lähteistä on saatavilla

raakoja väkivallantekoja sisältävien filmien ja kuvien esittäminen ja niistä tehdyt vääränlaiset johtopäätökset voivat olla yllykkeinä väkivaltarikoksiin

siksi on syytä vakavasti pohtia miten voimme vaikuttaa niihin ihmisiin jotka herkimmin saavat väkivaltaiseen toimintaan suuntautuvia vaikutteita ja voivat omaksua vääriä tai väkivaltaisia käyttäytymismuotoja

laaja alaisesti on mietittävä myös sitä miksi suomessa kasvava määrä ihmisiä päätyy ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi väkivallan käyttöön ja miten voimme yhteiskunnassamme vahvistaa väkivallan ehkäisyä ennalta ja vähentää uhrien kärsimyksiä ja muita väkivallan seurauksia

tutkimuksissa on todettu että henkinen tai muu osattomuus yhteiskunnassamme yleistyy

jokelan ja kauhajoen järkyttävät tapahtumat toivat kaikkien tietoisuuteen suomen sisäisessä turvallisuudessa vuosien kuluessa tapahtuneet muutokset aiempaa huonompaan suuntaan

suomessa on jo pitkään tapahtunut sellaisia henkirikoksia tai törkeitä väkivallantekoja joissa kohteeksi on voinut joutua kuka tahansa alueella ollut ihminen tai ihmisryhmä

lähes joka toinen päivä joku kuolee henkirikoksen uhrina joka toinen viikko kuolee nainen perheväkivallan uhrina ja lapsi samasta syystä lähes joka viides viikko

pahoinpitelyt ovat lisääntyneet tasaisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana ja muutoinkin erilaiset väkivallan muodot ovat yleisempiä suomessa kuin länsimaissa yleensä

tässä valtiovarainministeriön pääluokassa haluan muutaman sanan sanoa vielä kuntataloudesta ja yleensäkin kuntapolitiikasta

poppakonstien sijasta tarvitaan vakaata ja ennakoivaa kuntapolitiikkaa joka vastaa tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin ja etsii kestäviä ratkaisuja

kuntien ja valtion on puhallettava yhteen hiileen jotta palvelut saadaan järjestettyä parhaalla mahdollisella tavalla

kuntien valtuustoissa nimenomaan päätetään millä tavoin lapsista nuorista sairaista vanhuksista ja vähempiosaisista huolehditaan ja millaisiksi elinolot ja asuinympäristö kunnassa tehdään

turvalliseen hyvään elämään kuuluu että perusasiat ovat kunnossa

käsittelen tässä hiukan laajemmin lautakuntien määrää ja sitä miten kunnissa on menetelty

tämä on huolestuttavaa koska kansalaiset tuntevat sen vuoksi että heillä on vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa asuinpaikkansa asioihin ja näin vieraantuvat entistä enemmän politiikasta

ensiarvoisen tärkeää on että kansalaisilla säilyy mahdollisuus vaikuttaa ja että he myös tuntevat olevansa mukana kotiseutunsa asioiden hoidossa

pelkkä äänestäminen saa päätöksenteon tuntumaan kansalaisista etäiseltä varsinkin jos he äänestävät ihmistä jota eivät ole tavanneet tai joka ei ole kovin tuttu